uudenmaan ympäristökeskuksen alueella tulisi käynnistää selvitys siitä miten maatalouden vesiensuojelutavoitteita voidaan saavuttaa toteuttamalla nykyistä laajemmin maatilakohtaisia ja tarkasti suunnattuja alueellisia toimenpiteitä

häpeäksemme suomi on viimeisiä maita jossa ei vielä ole ratifioitu vammaisten ihmisarvoa parantavaa sopimusta ja tässä on tehtävä lujasti työtä kaikkien eri ministeriöiden kesken jotta tämä asia saadaan kuntoon

toivon aloitteelle hyvää ja avointa eduskuntakäsittelyä

laajassa mittakaavassa kehitystä vie eteenpäin älykäs kaksisuuntainen sähköverkko joka on kustannustehokas ja mahdollistaa käyttövarmuudeltaan korkeatasoisen sähkönjakelun

onko pohdittu tulevatko jatkossa myös sosiaali ja terveyspalvelut vammaisneuvostojen seurannan alle jotta sote alueiden tarjoamia palveluita voidaan näin vahvistaa

energiaa ei pidä käsitellä vain tuotantopanoksena

oleellista on ilmastoystävällisten rakenteiden kehittyminen ja suuri murros jonka tulevat kääntämään voitokseen parhaiten sopeutuvat ja uuden teknologian kärjessä olevat maat

pääkaupunkiseudun ja läntisen uudenmaan asukkailla on upea luonnonpuisto ja erämaa nuuksion kansallispuistossa jonka suosio kasvaa vuosi vuodelta

valtuusto on kunnan ylin päättävä elin ja on keskeistä että myös heidän osaltaan sidonnaisuudet ovat julkisia

vammaispolitiikkaan osittain liittyen kuurojen maailmanliitto sijaitsee helsingissä itse asiassa koko kuurojen maailmanliiton toiminta ja päämaja on helsingissä

energiatehokkuus on kaikkein kustannustehokkain keino vähentää päästöjä ja siksi tarvitaan energianeuvontaa ja tietoja eri vaihtoehdoista niin työpaikoille kuin yksityisillekin kuntiin sekä työ ja elinkeinokeskuksiin

ja nyt ei ole kyse vain rahasta vaan siitä että saadaan ideoiden vaihtoa innovaatioverkostoja paljon uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille

tässä oli muutama nosto tärkeistä uusista määrärahan tarpeista

eu on ollut edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa

pidän myös todella tärkeänä sitä että ne tärkeät jo käynnissä olevat hankkeet kuten länsimetro ja kehärata etenevät suunnitelmallisesti ja saavat ne jo ennestään sovitut tarpeelliset määrärahat ja nämä keskeiset raidehankkeet saadaan aikanaan nopeasti ja onnistuneesti maaliin

olemme toivoneet että muu maailma seuraa esimerkkiä

teollisuuden energia ja materiaaliverot pakkausverot ruuhkamaksut joukkoliikenne aidosti edulliseksi sähkölaitteiden valmiustilan kielto kierrätyksen ja uusiokäytön tehostaminen huippuunsa koko elämäntavan muutos

ei haaskata materiaa oikkujen vallassa

teknologian mahdollisuudet ovat mittavat

akkuteknologia kehittyy jolloin uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä voidaan varastoida ja sähköautot ovat vahva osa lähitulevaisuutta

edustaja sinnemäki esitti vihreiden ryhmäpuheenvuorossa hyvin perustellusti että kunnianhimoinen päästötavoite uusiutuvan energian tavoite ja energiatehokkuustavoite on suomen etu

kehitysyhteistyöllä on saatu aikaan mittavaa maailmanlaajuista edistystä muun muassa ykn vuosituhatjulistuksen ja sen kaikkien kahdeksan päätavoitteen osalta

pienituloisten tulonsiirtoja on lisättävä korottamalla perustoimeentuloa ja painottamalla työveron kevennykset pienituloisille

toisaalta hallitus leikkaa ympäristötukijärjestelmästä vaikka viljelijät ovat erittäin innolla hakeutuneet tähän mukaan ja suojakaistojen määrä on ylittänyt kaikki odotukset

arvoisa puhemies

lähes kaikissa euroopan maissa vaan ei suomessa sähkön kuluttajan on mahdollista syöttää itse tuottamaansa sähköä sähköverkkoon saaden siitä kohtuullista korvausta

ministeri tiilikainen te puhuitte kauniisti luomusta mikä onkin erittäin kannatettavaa

yksi asia mikä edistäisi luomua olisi luomumaidon d vitaminointi niin kuin ruotsissakin tehdään

missä vaiheessa suomessa ollaan tässä

tässä hyvässä salikeskustelussa on noussut esiin kuntien resurssit

kyseessä on sähköntuotanto joka on tyypillisesti teholtaan alhainen ja useimmiten tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä kuten aurinkoenergialla ja pientuulivoimalla

nostan vielä esiin uudet tuotteet nyhtökauran härkäpavun joita ihmiset haluaisivat todella ostaa ja ajatella ilmastoa

rikkaana länsimaisena valtiona suomella on velvollisuus huolehtia siitä että maailman hädästä kannetaan huolta ja tässä keskustelussa todella hyvin nousi esiin se että kyse on myös maailman vakaudesta ja rauhasta

kompensaatio paikallisen sähkön tuottajalle kannustaisi sähkönkulutuksen reaaliaikaiseen mittaamiseen ja myös kannustaisi asukkaita uusiutuvan energian hyödyntämiseen

mielestäni ed

lahtela nosti ansiokkaasti esiin myös näitten kustannusten kokonaisvaikutuksia ja sitä näkökulmaa kuinka paljon myös säästetään siinä jos henkilöt saadaan kiinni elämän syrjään heille saadaan työtä ja heille saadaan mielekästä tekemistä joka parantaa kokonaisvaltaisesti henkilön hyvinvointia

erityisesti aurinkoenergian odotetaan olevan kannattavimmillaan integroituna rakennusten rakenteisiin kuten julkisivuihin tai ikkunoihin

tässä taloudellisessa tilanteessa on kyllä niin että kunnat joutuvat ehkä karsimaan sosiaalihuollon palveluistaan jotka ovat äärimmäisen tärkeitä nimenomaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille

konepajoille ja teknologiateollisuuteen saadaan työtä myös laitteiden asentajille saadaan työtä

ja siksi varmasti on erittäin tärkeätä että seurataan näiden määrärahojen tarpeita ja tarvittaessa ollaan valmiita lisäämään kunnille määrärahoja tähän toimintaan

arvoisa puhemies

emme voi sulkea silmiämme köyhimpien ihmisien äärimmäiseltä hädältä ja nälältä

pienessä mittakaavassa hajautetusti kulutuspisteessä tuotetun sähkön kilpailukykyä parantaa sähkön siirron kustannusten puuttuminen mikä tekee siitä edullista tavallisille kuluttajille

käytettävä energianlähde ei yleensä kuitenkaan kata koko kiinteistön energiantarvetta joten osaksi sähkö otetaan tavalliseen tapaan verkosta

yksi asia on tietysti tämä päästökauppatulojen saaminen ja siinä keskeistä on se että saadaan päästökauppajärjestelmä toimivaksi jotta saadaan oikeasti päästökauppatuloja

esimerkiksi afrikassa kuivuus on yksi merkittävä köyhyyttä lisäävä tekijä ja toisaalta afrikassa on muun muassa pohjavesivarantoja joita nyt löydetään

tilanne voi siis olla pahimmillaan se että talo tuottaa enemmän sähköä verkkoon kuin sieltä ottaa mutta joutuu silti maksamaan verkosta ottamansa sähkön

tampereen pyynikin käsityöläispanimon vahvaportteri palkittiin kesällä kultamitalilla berliinissä kansainvälisessä kilpailussa mutta yritys on kohdannut haasteen

niiden hyödyntämiseen tarvitaan teknologiaa ja innovaatioita

kysyisin ministeriltä onko ministeriössä pohdittu millä tavalla suomi voisi vesiosaamisen edelläkävijämaana osallistua näiden innovaatioiden ja teknologioiden viemiseen

mekanismin on syytä olla yksinkertainen jotta vältytään sähköyhtiöiden ja kuluttajien väliseltä neuvottelubyrokratialta kirjavilta käytännöiltä ja oikeusriidoilta

tässä lakialoitteessa ehdotetaan lisättäväksi sähkömarkkinalakiin pykälä jossa verkon haltijan on järjestettävä mittaaminen siten että kulutuspisteessä olevan sähköntuotannon siirtäminen verkkoon on mahdollista mitata

pienpanimo oluet kiinnostavat

laki on kuitenkin kirjoitettava yksiselitteisesti koska asiaa ei voi jättää kuluttajan ja myyjän välisen sopimisen varaan vaan tarvitaan selkeä epäbyrokraattinen ja oikeudenmukainen järjestelmä

arvoisa puhemies

energiantuotannon kotimaisuuteen ja omavaraisuuteen kuuluu koko energiantuotannon ketju polttoaineista lähtien

kotimaisia laatuoluita meillä jo onkin

arvoisa puhemies

puu tuuli aurinkovoima ja energiatehokkuus

luonnonvaratalouteen kuuluvat kaikki kotiplaneettamme resurssit se miten kulutamme mineraaleja soravarantoja makeita vesiä miten vaalimme metsää ja muuta luontoa

mutta kivihiili on saatava kuriin

vihreät ovat esittäneet tähänkin runsaita vaihtoehtoja ja arvoisa pääministeri sanoi nyt kolme pointtia miten kivihiili laitetaan kuriin

maailman ylikulutuspäivä se hetki jolloin planeettamme resurssit on hyödynnetty täysimääräisesti aikaistuu vuosi vuodelta

näinä vaikeina aikoina on tuettava yritteliäisyyttä

ensiksikin kivihiilelle on saatava haittavero ja tämä voidaan selvittää kun tehdään professoriryhmän esittämä kokonaisarvio suomen energiapolitiikasta ja eri skenaarioista

toiseksi päästökaupan virheet ja valuviat on korjattava loppuun

esimerkiksi tanskassa tuetaan yksittäisten kansalaisten asentamia pientuulivoimaloita ja niiden yleistymisen on arveltu vaikuttaneen siihen että yleinen mielipide tuulivoimalle on myönteinen

maailman niukat fosfaattivarannot pakottavat maatalouden kierrättämään ravinteet tehokkaammin

kolmanneksi metsähakkeen tuotantotuki tulee irrottaa turpeen verotuksesta

tämä kiikkulautayhteys pitää purkaa

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia

ilmastonmuutos on suuri uhka jälkipolvien hyvinvoinnille ja planeetta maan tulevaisuudelle

tutkijat puhuvat lajien maailmanhistorian kuudennesta sukupuuttoaallosta

arvoisa puhemies

tämä yle maksun yle verotuksen uudistava lakikokonaisuus turvaa ylen tuotannon laadun ja riippumattomuuden

perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä on kuitenkin käytetty erityishuollossa ilman tarkempia lainsäännöksiä jotka turvaavat heikossa asemassa olevien täysin toisten huolenpidosta riippuvaisten ihmisten ihmisoikeudet

luonnon monimuotoisuuden vähenemiselle ja ilmastonmuutokselle ei ole kyetty saamaan parannusta paljosta puheesta huolimatta

ministeri vapaavuori totesitte puheessanne että meluasia on erittäin vaikea mutta itse asiassa suurin ongelma on ympäristöministeriön ohjeopas joka on terveydenhuoltolainsäädännön vastainen ja myös valtioneuvoston periaatepäätöksen vastainen

arvoisa puhemies

prosessi kohti ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifiointia on tuonut parannuksia vammaisten asemaan

pääsääntöisesti vanhustenhoidossa asiat ovat hyvin mutta kaikki puutteet on korjattava koska jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen hoidon

julkisella yleispalvelulla on tärkeä asema erityisesti erityisryhmien palveluiden tuottajana kuten saamenkielisten ohjelmien tuottajana kuulovammaisten ohjelmien tuottajana ja myös hyvätasoiset lastenohjelmat ovat vuosia ilahduttaneet suomen lapsia

jatkossa olisi hyvä että meillä olisi vanhusasiavaltuutettu puolustamassa vanhusten oikeuksia vanhusasiavaltuutettu tuntosarvet ojossa joka tarkkailisi vanhusten hyvinvointia ja vanhuspalveluiden inhimillisyyttä jotta asiat eivät unohtuisi vaan saataisiin täällä monesti esiin nostetut tarpeelliset uudistukset vauhtiin

mutta itse asiassa tuulivoiman hyväksyttävyyttä on helppo edistää niin että edistetään myös pientuotantoa ja selonteossa onkin ihan mukavia ituja pienimuotoisen sähköntuotannon edistämiseen mutta valmiita ratkaisuja ei itse asiassa ole

arvoisa rouva puhemies

tässä lisätalousarviossa on hyviä toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden hillintään työllistämistukeen ja koulutustoimenpiteisiin mutta nuorilla on vaikeaa

metsäluonnon monimuotoisuutta vaalitaan suojelualuein ja edistämällä uusia pehmeitä metsänkäsittelymenetelmiä kuten jatkuvaa kasvatusta

valtakunnallisessa suunnitelmassa todetaan että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevassa lainsäädännössä keskeinen tavoite on edistää asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumista ja minimoida rajoitustoimenpiteiden käyttöä

on todettu että nettolaskutus esimerkiksi siihen liittyen tulisi voimaan että asukas syöttää aurinkosähköä tuulisähköä ylijäämää tuotannosta verkkoon

kysyisin ministereiltä

nuorten mielenterveysongelmista aiheutuva työkyvyttömyys kasvaa suomessa räjähdysmäisesti

hoitotakuu ei toteudu mielenterveystyössä ja mielenterveyskuntoutuksen määrärahat ovat niukilla

jotta voimme saavuttaa tulevaisuusselonteossa määritellyn matalahiiliyhteiskunnan satsaus peruskorjaukseen ja energiatehokkuuteen on keskeinen toimi

sen mukaan sopimuspuolten tulee turvata etteivät vammaiset henkilöt joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston kohteeksi

erityisesti iloitsen siitä että pienituloiset yk sinasujat pääsevät nyt huomattavasti huokeammalla kuin aikaisemmin tv lupamaksun aikaan

lailla lisätään rakentamismääräysten joustavaa soveltamista ja mahdollistetaan valtioneuvoston ja ympäristöministeriön asetukset mutta erittäin keskeistä on että lailla on tarkoitus toimeenpanna rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin artiklat jotka koskevat korjaus ja muutostöiden energiatehokkuutta sekä lämmitysjärjestelmien arviointivelvoitetta

yksinhuoltajaperheiden lasku kevenee nyt tuntuvasti